haluan esittää huoleni ympäristötyöt momentin määrärahan jatkuvasta vajauksesta

mutta sen sijaan olen usein nähnyt ed

tämä aiheuttaa erityisen tarpeen siirtoviemäreiden rakentamiselle ja usein ne ovat myös halvempia kuin kiinteistökohtaiset järjestelmät joten kaikinpuolisesti pitäisi edistää nyt näitten siirtoviemäreitten rakentamista

olen sitä mieltä että tässäkin nyt on sellaisia aloitteita joita hallitus voisi tutkia ja joista se ehkä voisi antaa jossain muodossa esityksiäkin jos se viisaaksi havaitaan

arvoisa puhemies

korhosen puheenvuorosta jo kävi ilmi tämä esitys maa ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muutoksista liittyy pohjoisen tuen kehittämisestä tehtyyn ratkaisuun eun kanssa

eli tällaisia elinkeinoja ovat metsätalous ja monenlainen muu bioenergian tuotanto koneurakointi maatilamatkailu ja niin edelleen

voisi melkein sanoa että valtiovarainministeriö olisi jo ehkä ajanut alas tämän ympäristötyöt momentin ilman eduskunnan ja sen valtiovarainvaliokunnan merkittävää panosta vahvaa osuutta siinä että tästä momentista on pidetty huolta

tätä on pohdittu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa ja asiantuntijoitakin kuultu mutta toistaiseksi tätä asiaa ei ole tietääkseni edes selvitetty

tietty korotusmahdollisuus tuotantorakennuksen laajennus tai uudistamisinvestoinnin perusteella jos se on tapahtunut tietynaikaisesti on aloitettu ja saatu valmiiksi tietynaikaisesti

sitten omaishoitajan asemahan on semmoinen että omaishoitajan verotustakin pitäisi tavalla tai toisella lieventää

on monia vaihtoehtoisia tapoja

sitten se kohdistuisi vähän toisella tavalla jos eläketulovähennyksen piiriin otettaisiin omaishoidon tuki

kalliksen luovutusvoittoverotusta koskeva lakialoite jossa lyhyen aikaa omistetun omaisuuden luovutusvoittoja verotettaisiin kireämmin kuin pitkän aikaa omistettujen on tietysti vähän kyseenalainen

tavallaan asioita ei pysty kunnolla ennakoimaan kun asia on kuitenkin budjettisidonnaista ja vuosittaista

eli tämä on nyt asia johon jatkossa eduskunnan minusta pitää vieläkin vahvemmin puuttua ja hoitaa niin että tähän kaikkien tunnustamaan todella tärkeään tarkoitukseen nyt sitten lähivuosina ohjattaisiin huomattavasti enemmän varoja

hallitusohjelma on kyhätty kasaan laihoista kompromisseista

valtiontalouden tervehdyttäminen ei voi hallitusohjelmassa kuvitellulla tavalla nojata talouskasvuun etenkään kun hallitusohjelmasta ei löydy niitä keinoja joilla suomen talouskasvua mitenkään saataisiin hallitusohjelman mittakaavassa vauhditetuksi

hallitusohjelmassa luvataan kyllä vahvistaa yrittäjyyttä mutta pääomatuloveron nosto ja porrastaminen tuskin rohkaisee pk yrittäjiä riskinottoon

arvoisa puhemies

aluehallintouudistuksen perustana on alueiden kehittämisedellytysten vahvistaminen siten että aluehallinto toimisi tehokkaasti ja entistä asiakaslähtöisemmin

työllisyysasteen nostamiseksi nuorisotyöttömyyden torjuntaan kohdennetaan aivan oikein menonlisäyksiä mutta kun samalla leikataan määrärahoja ammatillisesta koulutuksesta ja oppisopimuskoulutuksesta lopputulos on huono

on kuitenkin tärkeää että aluehallintoviranomaisilla on riittävästi toimintavapautta jotta ne pystyvät tehokkaasti toimimaan muuttuvissa olosuhteissa

arvoisa puhemies

uusien elinkeino liikenne ja ympäristökeskusten tehtävänä taas on edistää yrittäjyyttä ja työmarkkinoiden toimintaa sekä käsitellä liikenneturvallisuutta ja ympäristön kestävää käyttöä koskevia asioita

ne ovat tasaveroja jotka kohdistuvat pienituloisiin jopa ankarammin kuin yleisen arvonlisäveroprosentin korotus

meillähän on tosiaan luovutusvoittoverotuksessa ero riippuen siitä kuinka kauan luovutettava omaisuus on omistettu mutta se on toteutettu hankintameno olettaman kautta ei tällä tavalla eri prosentein eri pituisin omistusajoin

tämähän rikkoisi pääomatulojen verotuksen järjestelmän jos tämmöinen muutos tehtäisiin

asiakaspalvelujen rakennetta ja toimintatapoja uudistamalla kuten lisäämällä sähköistä asiointia ja tiivistämällä yhteistyötä eri viranomaisten kesken pystytään kansalaisille tarjoamaan entistä parempia palveluja

arvoisa puhemies

maakuntien liitoille annettavat uudet tehtävät koskevat alueellista koulutustarpeiden ennakointia alueellista liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteensovittamista sekä laaja alaista luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien suunnitelmien yhteensovittamista

maatilatalouden kehittämisrahastoon ei osoiteta lisäveroja mikä merkitsee rahaston kuihtumista olemattomiin viimeistään vaalikauden loppuun mennessä

maakuntien liitoille annetaan näin ollen enemmän vetovastuuta asioissa jotka edellyttävät yhteensovittamista ja ovat olennaisia alueellisen kehittämisen kannalta

energiaverojen korotus yhdessä liikenteen polttonesteiden veronkorotuksen ja ajoneuvoveron korotuksen kanssa rokottaa kaikkia haja asutusalueella omakotitalossa asuvia ja omalla autolla liikkuvia suomalaisia

myös maakuntaohjelmien vaikuttavuutta vahvistetaan siten että valtion viranomaisten tulee huomioida toiminnassaan maakuntaohjelmat ja edistää niiden toteutumista ja huolehtia etteivät ne omilla toimenpiteillään vaikeuta niiden toteutumista

arvoisa puhemies

kaikki nämä maakuntien liitoille annettavat tehtävät ovat tarkoituksenmukaisia ja lisäävät maakuntien liittojen asemaa alueellisena kehittäjänä mutta näistä uusista tehtävistä aiheutuu luonnollisesti kustannuksia maakuntien liitoille ja ne on kompensoitava

onkohan hallitus edes harkinnut että yrittäjät maa ja metsätalousyrittäjät mukaan lukien säästettäisiin pääomatuloveron korotukselta jolloin korotuksen kohteeksi jäisivät puhtaat sijoitustuotot

metsätalous tarvitsee toimivat puumarkkinat ja edes jonkinlaisen välttävän kannattavuuden turvaavan puun hintatason

arvoisa puhemies

valtion aluehallinnon uudistamisen lähtökohtana on ollut hallitusohjelmaan kirjattu linjaus jonka mukaan hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan

hallitusohjelmassa ei ole linjattu kuntien määrää mutta kuntarakenneuudistuksen tarkoituksena on ilmiselvästi kuntien määrän jyrkkä vähentäminen

vaalikaudella tehtävät miljardiluokan leikkaukset valtionosuuksiin tarkoittavat peruspalvelujen kuten vanhusväestön palvelujen rahoituksen heikentämistä

jotkut sanovat että jos tekee itse metsätalouden töitä paljon esimerkiksi istutus ja hoitotöitä siitä tulee kannattavaa

jäsenet maakuntavaltuustoon voitaisiin valita kunnallisvaalien yhteydessä jolloin maakuntavaalien järjestämisestä ei aiheutuisi sanottavia lisäkustannuksia

hallituksen korupuheet vanhustenhuollon parantamisesta ovat ristiriidassa varattuun budjettirahoituk seen nähden vai aikooko hallitus rahoittaa vanhuspalvelulain palvelumaksuja korottamalla

omalla työlläkin on kuitenkin useimmiten vaihtoehtoiskäyttö ja kustannus

metsätalous on käsitykseni mukaan jo pitemmän aikaa ollut verrattain heikosti ellei suorastaan surkeasti kannattavaa toimintaa

asevelvollisuuslain uudistuksella nostetaan puolustusvoimien toimintavalmiutta vastaamaan nykyaikaista sotilaallista uhkakuvaa jossa aseellinen konflikti on alkanut erittäin nopeasti tilannekuvan muuttuessa

arvoisa puhemies

metsätalous on pitkäjänteistä toimintaa jossa metsänhoitoon tehtyjen investointien tuoma hyöty realisoituu vasta useiden vuosikymmenien päästä

julkisessa keskustelussa sivuutettiin lähes kokonaan se seikka että vanhustenhoito ei ole pelkästään laitoshoitoa

asevelvollisuuslain muutoksessa esitetty nopea palvelukseen otto on samalla myös selvä signaali siitä että maamme puolustuskyky on uskottavalla tasolla ja kykenemme tarvittaessa vastaamaan maahamme kohdistuviin uhkiin riittävän nopeasti

toimenpiteet on suunnattu metsänhoitotöiden aktivoimiseksi tavoitteena teollisuuden tarvitseman järeän puun saannin varmistaminen

kummeksun sitä että täällä on näinkin paljon keskusteltu metsäverotuksesta vaikkei se edes kuulu ministeri anttilan hallinnonalaan vaan on ministeri kataisen leipälaji

myös kertausharjoituspäivien maksimimäärän lisääminen tukee sekä puolustusvoimien että rajavartiolaitoksen toimintaa yhteiskuntamme turvaamisessa näiden saadessa tarvittaessa tehtäviinsä paremmin koulutettuja reserviläisiä

sotilaallisen uhan muodostuessa on oltava mahdollista riittävän aikaisessa vaiheessa käskeä palvelukseen puolustusvoimien ei vakituisessa palveluksessa olevat henkilöt kuten myös puolustusvoimista muualle töihin siirtyneet entiset sotilashenkilöt

mutta sanoisin että näitten eduskunnassa tehtyjen muutosten jälkeen minusta tämä metsäveromuutoskokonaisuus on kohtuullisen hyvässä kunnossa

ainoa jäljelle jäänyt ongelma on tämä valtiontukisäännös ja siihenkin tämä eun huippukokouksen ratkaisu tuo tiettyä helpotusta

näin mahdollistamme riittävän osaamisen tason maanpuolustuksessa mikä mahdollistaa joukkojen nopeaan valmiuteen asettamisen kansainvälisen tilanteen niin vaatiessa

ongelmia liittyy lähinnä yhteismetsien tilanteeseen

tuohon lakiinhan jäi myös selvä epäkohta että metsävähennys joka on tuloverojärjestelmän normaali osa katsotaan nyt sitten valtion tueksi kun valtiovarainministerillä ei ollut ryhtiä luopua tästä pykälästä

kotihoidon rooli vanhustenhuollossa tulee lähivuosina selvästi kasvamaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

te arvoisa ympäristöministeri rauhoititte heti alkuun tämän keskustelun kun totesitte että kenenkään ei enää tarvitsisi pelkästään jätevesien takia lähteä investoimaan vaan vasta sitten kun tehdään rakennusluvan vaativa rakennusteko

pitämällä huolta maanpuolustuksesta sekä tekemällä nyt valmisteilla olevan asevelvollisuuslain muutoksen kaltaista kehitystyötä vähennämme samalla maahamme kohdistuvan sotilaallisen uhan mahdollisuutta

hoitohenkilöstön eläköityessä ja palveluja tarvitsevan vanhusväestön ikääntyessä osaavasta hoitohenkilökunnasta tulee olemaan huutava pula

petr metsähakkeen käyttö energiaksi voitaisiin hyvinkin jopa kolminkertaistaa

hallituksen esitys ja sitä tarkalleen vastaava valtiovarainvaliokunnan mietintö jättävät oven auki kansainvälisten veroparatiisien hyväksikäytölle

arvoisa puhemies

perinteisen paperin tuotantoon perustuvan metsäteollisuuden käydessä läpi rakennemuutosta puuhun perustuvilla muilla tuotteilla kuten biomateriaaleilla sekä bioenergian tuotannolla on kasvava rooli metsävarojen käytössä

suomella on vahvan metsäalan osaamisen pohjalta hyvät mahdollisuudet luoda metsiin pohjautuvan biotalouden avulla uutta hyvinvointia

tämän muutoksen myötä euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitseviin veroparatiiseihin maksetut korot olisivat useimmiten vähennyskelvottomia

mitään konkreettista ei ole vielä tehty omaishoidon tuen verovapauden suhteen peruspalveluministerin lupauksiksi ymmärretyistä puheista huolimatta

meillä ei ole varaa menettää kotimaiseen raaka aineeseen perustuvaa energiantuotantoa eikä alan työpaikkoja

lakiin jää pahoja aukkokohtia jos se hyväksytään hallituksen esittämässä muodossa muun muassa se että esitys ei koske lainkaan tuloverolain mukaan verotettavia yhtiöitä

täällä on tänään vähemmän keskusteltu metsätalouden kannattavuudesta enemmän voitonjaosta ja verotuksesta joka on osa voitonjakoa

lakimuutos ei siis koskettaisi lainkaan muun muassa kiinteistöyhtiöitä

sitten tietysti maksetaan varainsiirtoveroa

sen lisäksi meillä käydään jatkuvasti tällaista outoa keskustelua metsän kiinteistöverosta metsätilamaksusta tai vastaavasta vaikkei tällaista veroa tai maksua tunneta esimerkiksi keskeisessä kilpailijamaassa ruotsissa

kansainvälistä kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavat yritykset jäävät hallituksen esittämän lain soveltamisalan ulkopuolelle

esimerkiksi kauppakeskusten ja suurten kiinteistöjen omistajat voivat jatkossakin ohjata korkovähennysoikeuden avulla tuloksensa suomen verottajan ulottumattomiin

nykyisessä hallitusohjelmassa on onneksi selkeä linjaus jonka mukaan kiinteistöveroa ei kohdisteta maa eikä metsätalousmaahan